minä en jaa edustaja kokon hyvän ystäväni mielipiteitä kaikilta osin mutta asioista täytyy uskaltaa keskustella

valtiontalouden tarkastusviraston ansiokkaassa kertomuksessa viraston pääjohtaja omassa katsauksessaan käyttää yhteiskuntamme ajankohtaisia haasteita kuvatessaan ilmaisua pirulliset ongelmat

mutta kysyisin ministeri ihalaiselta edelleen siitä että meidän työelämäpahoinvointi ei johdu niinkään kovasta työstä vaan siitä että meillä on paljon ikäviä tekijöitä työelämässä mistä seuraa sitä pahoinvointia

perussuomalaiset jo välikysymyskeskustelussa toivat esille tämän peruskysymyksen onko valtion omaisuuden myynti ja rahojen sijoittaminen velanmaksuun ylipäätänsä järkevää tässä tilanteessa kun korko on ennätyksellisen alhaalla ja myytävien yritysten tuotto on huomattavasti korkeammalla tasolla

urheilussa tämä on saattanut merkitä sitä että moni lahjakkuus on jäänyt löytymättä ja yhtäältä nuoret lapset eivät ole päässeet hyvien kehittävien harrastusten pariin

arvoisa herra puhemies

olen joskus kuullut väitettävän että pirulla ei ole missään niin kiire kuin kirkkoherranvaalissa ja perinnönjaossa

todella on niin niin kuin valiokunnan puheenjohtaja sanoi että pakkojäsenyys ei ole tätä päivää ja yliopistolain uudistuksen aikanakin kyllä siinä käytettiin mielikuvitusta jotta vanha traditio ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä voitiin säilyttää

järkyttävä seuraus näistä yksittäistapauksista järkyttävistä tapauksista on ollut myös se että on leimattu ne arvokasta vapaaehtoistyötä tehneet joita ilman kolmas sektori ei pysyisi pystyssä

mene ja tiedä mutta todellisuudessa kyllä hyvin usein kirkkoherranvaalit ovat pitkiä ja raastavia prosesseja

olen kuitenkin edustajat heinonen ja juvonen vähän varauksellinen suhteessa tämän rekisteriotteen pakollisuuteen

miten nämä altian työpaikat oikeasti turvataan

sivistysvaliokunta jokin aika sitten kävi kanadassa ja eri poliittisilla puolueilla oli hyvin toisistaan poikkeavia näkemyksiä koulutukseen liittyen

se on usein hakijoille ja heidän läheisilleen perheenjäsenille monella tapaa myös piinaava ja kuluttava eikä vältytä siltäkään että vaaliprosessin aikana ihmismielen raadollisimmat puolet pääsevät usein valloilleen

en esimerkiksi näkisi kovin tarkoituksenmukaisena että tämmöisen ihmisen joka tunnetaan vuosikausilta vuosikymmenien ajalta esimerkiksi urheiluvalmentajan juniorivalmentajan tehtävästä pitäisi antaa todistus

pienenä kansakuntana meillä ei ole tällaiseen riitelyyn varaa

päinvastoin kun meillä on ollut koulutuksellinen konsensus niin se on yksi osa tätä menestystarinaamme joka on edelleen todellisuutta vaikka suomi nyt laman keskellä kamppaileekin

tai kun joku vähän yli rippikouluiän oleva kenties lukioikäinen pyörittää seurakunnassa varhaisnuorten kerhoja niin onko tällaisten osalta todellakaan tarpeellista

pitkän hakuprosessin aikana hakija ei esimerkiksi voi hakea toista avoinna olevaa kirkkoherran virkaa eli pahimmillaan kirkkoherran virkaa hakeneen paperit voivat olla nalkissa kaksi kolme vuotta

alati kansainvälistyvässä maailmassa tutkintojen vertailtavuus on enemmän kuin välttämätöntä

tässä tarvittaisiin kyllä tervettä järkeä

onneksi kuitenkin laajoilla alueilla suomessa ihmiset kyllä tuntevat toisensa niin että tälläkin tavalla tämä keskinäinen tuntemus ja sitä kautta luotettavuus tulee esille

me olemme nyt kuluneena keväänä käsitelleet myös pohjoismaisia rajaestekysymyksiä niiden madaltamisia poistamisia

mikäli ehdollepanosta valitetaan käydään koko prosessi proseduuri lävitse oikaisuvaatimuksesta hallinto oikeuden kautta korkeimpaan hallinto oikeuteen

edustaja pelkonen otti aivan oikein esille myös kysymyksen vammaisten kehitysvammaisten ja vanhusten parissa työskentelystä

pohjois suomessa pohjois ruotsissa sähkömies yhtäkkiä rajan ylittäessään ei olekaan enää auktorisoitu sähkömies

oli arvokasta että otitte tämän edustaja pelkonen esille

kansanvaali ei kuitenkaan itsessään takaa sitä että virkaan tulisi valituksi automaattisesti sellainen henkilö jolla olisi parhaat edellytykset hoitaa virkaa menestyksellisesti

kun ruotsista tulisi sähkömies suomen puolelle hän ei olekaan kelpoinen ja joudutaankin sähkömies hakemaan jostakin kaukaa vaikkapa helsingistä

päinvastoin jotkut menestyksellisen viranhoidon kannalta epäadekvaatit tekijät saattavat muodostua ratkaiseviksi äänestettäessä ja valittaessa henkilöä

tässä on nimenomaan tällainen eteenpäin katsova mieli eräänlainen ihanteiden haaksirikko kun vaikuttavuus on ollut monin paikoin kyseenalaista ja tällainen pessimismi on ollut kehitysyhteistyössä viime aikoina vallalla

eli siis tutkintojen vertailukelpoisuuden lisääminen on välttämätöntä

se on vaikea ja kivinen tie mutta se kannattaa käydä jotta koulutuksenkin arvostaminen lisääntyisi ja nimenomaan suomalaisen koulutuksen arvostaminen sillä me olemme todellakin olleet hyviä

on erinomaisen hieno asia että myös tässä talossa tätä keskustelua asian ympärillä käydään

välillisessä vaalissa vaarana on taas se että kovin kapea joukko suorittaa virkavalinnan

kansalaisethan ovat tätä keskustelua käyneet jo pitkään

ei savua ilman tulta siinä miksi määrätyt asiat määrätyt huhut ovat saaneet tuulta siipiensä alle

esimerkiksi pienessä seurakunnassa joka kuuluu johonkin seurakuntayhtymään voi seurakuntaneuvostossa joka sinänsä on vaalilla valittu olla vain kahdeksan jäsentä

toki suorassa kansanvaalissakin usein äänestysprosentit varsinkin suurilla paikkakunnilla ovat olleet valitettavan alhaisia

kun olen pian neljännesvuosisadan tuolla itäisessä suomessa asunut niin on esimerkiksi mielenkiintoista huomata kuinka paljon suomen kieleen on tullut sanoja sanontoja venäjän kielestä

näettekö että nämä painopisteet ovat sillä tavoin oikeita ja kestäviä että jos taloudellinen tilanne paranee niin näiden painopisteitten kanssa voidaan mennä pitkälle tulevaisuudessa

täällä perusteissa kyllä se luvataan mutta tässä asiassa ei saa antaa pikkusormen vertaakaan periksi

aikoinaan tämä kirkkolain uudistusprosessi oli mittava ja oikeastaan irrotti viimeisetkin valtionkirkon jäänteet

on pidettävä yllä suomalaisen koulutuksen kansainvälistä korkeaa tasoa

tämä juuri todistaa kuinka kauan kauppaa on käyty ollut kulttuurillista tekemistä ja niin edelleen

olisi suotavaa että sitä mikä oli tämän lakiuudistuksen henki edelleen syvennettäisiin siten että entistä enemmän asioita siirrettäisiin kirkkojärjestyksen puolelle jolloin asioista päättäisivät kirkon elimet

ja tämän lakialoitteen perusajatus juuri tästä näkökulmasta on hyvä että selkeytetään pelisääntöjä ja sitä kautta syvennetään ja parannetaan edellytyksiä rehelliselle kaupankäynnille lisääntyville kontakteille ja niin edelleen

rakennusten kosteus ja homeongelmat ovat häpeäpilkku kansallisesti

onhan näet eduskunnan tehtävä lähinnä toimia kumileimasimena kirkolliskokousten päätösten osalta

työyhteisö ja työnantaja saattoivat leimata oirehtivan ihmisen sellaiseksi että sillä on korvien välissä se ongelma

menestystä myös jatkossa

olen toki ollut tietoinen että valtiojohdon kanssa on ollut keskustelua aikaisemminkin mutta katsokaamme eteenpäin

tästä saattoi seurata fyysisten sairauksien lisäksi myös henkisiä vaikeuksia ja työkyvyn menettämistä nimenomaan henkisten syiden takia kun painostettiin

en herra puhemies malta olla tässä yhteydessä sanomatta miten täydellistä asiantuntemattomuutta edustavat melko usein kuullut puheet valtionkirkosta

kokenut kansanedustaja skinnari on tehnyt todella tärkeän aloitteen ja niin kuin näissä puheenvuoroissa on tullut esiin tätä aloitetta on syytä kannattaa viedä eteenpäin

syitä ei varmasti ole yksi tai kaksi niin kuin tässä on monessa puheenvuorossa tullut esille mutta aiheellisesti on syytä pelätä että kun nyt ei haisteta pelkästään hometta vaan haistetaan rahan tekemisen mahdollisuus niin tässä puolivillaiset liikemiehet konsulttien avustamana lähtevät tekemään helppoa rahaa ilman että saadaan mitään todellista korjausta

yksi toinen tällainen paljon viljelty asiantuntemattomuus on puhua luterilaisesta työmoraalista mutta se nyt on sitten toisen saarnan ja epistolan paikka

se pätee myös kuntakentällä jossa päätökset todella tehdään

arvoisa puhemies

on totta että rikosrekisteriotteiden kautta on selvitetty näitä tapauksia mutta tärkeintä luonnollisesti on että pystyttäisiin estämään se ensimmäinen ja valitettavan usein niille jäljille ei ole päästy

arvoisa herra puhemies

valitettavasti tästä kunniavelasta ja sen maksamisesta on puhuttu vuosikymmeniä

kyllähän isaf operaatio on muuttunut rauhaan pakottamisoperaatioksi ja epäonnistuneeksi sellaiseksi

sisältöä tärkeämpänä on aikataulu

aina vaalien alla yritettiin veteraanien ja sotainvalidien ääniä narrata itse kunkin puolueen laariin

tämä on vaarana

rauhaa ei ole saatu aikaiseksi eikä amerikkalaistyyppistä demokratiaa juurrutetuksi

valtiolla ja kirkolla on aina jonkinlainen suhde

on äärimmäistä itsepetosta väittää etteikö tähän liittyisi se että vapaaehtoisen ja pakkoliitoksen raja hämärtyy

toivottavasti valiokunnat kun tätä käsittelevät lakivaliokunta mietintövaliokuntana ja lukuisat lausuntovaliokunnat ottavat myös nämä asiat joita tässä lähetekeskustelussa käymme huomioon

eliot on tämän niin hienosti kiteyttänyt että jos kirkon ja valtion suhteet ovat hyvät silloin kirkossa on jotain vikaa

lopulta tämä ei tule johtamaan mihinkään muuhun kuin siihen että tämä laki hyväksyttäessä tulee olemaan kokoomukselle pyrrhoksen voitto

tietysti kun posti hakee tulosta muualta on selvää että enemmän tai vähemmän varsinkin syrjäseutujen ihmisten asian posti näkee vain välttämättömänä pahana ja kaikenlainen piittaamattomuus on selvää

jos tämä lasketaan veteraania ja invalidia kohden niin se suunnilleen mahdollisti kaksi siivousta vuodessa

miten te katsotte arvon ministerit miten oikeasti kansalaisyhteiskunta vakaus ja demokratia voisivat vahvistua afganistanissa

toivottavasti tämä kirkkolain uudistuksen kohta mahdollistaa sen että vastaisuudessa kirkkoherran virkoihin löydetään osaavia ja päteviä ja sopivia kaikin puolin sopivia henkilöitä

sinänsä kansalaisten odotukset eivät ole suuria

vai onko edessä pelottavimman skenaarion tie

voidaan sanoa että oikeusasiamiesinstituutio on läntisen naapurimme lahja ihmiskunnalle ja maailmankaikkeudelle

opintotukireformi on välttämätön

kirkkoherran virka on vaativa virka ja kirkkolaissa ja järjestyksessä on määräykset siitä mitä viranhoito pitää sisällään

minulla on itselläni tammikuussa käynyt sellainen tilanne että minulle ei ollut sähkölasku tullut perille asti ja se meni perintään ja sitten maksoinkin sen pir

arvoisa herra puhemies

on väärin että opiskelija joutuu työskentelemään jokapäiväisen toimeentulonsa hankkimiseksi sen vuoksi että opintotuet ovat liian pieniä

täällä edustaja karimäki ansiokkaasti viittasi myös henkisiin sotavammoihin traumoihin jotka iän karttuessa entisestään pahenevat

sinänsä on totta että tekijänoikeuslainsäädäntö vaatii kokonaisvaltaisen uudistamisen ei vain tällaista pala palalta tipoittain tapahtuvaa uudistusta

paasikiven sanoin maantieteellemme emme mahda mitään mutta ainakin tästä on seurannut se että me olemme olleet ensimmäisten joukossa joilla on tämä instituutio joka on elimellinen osa toimivaa yhteiskuntaa oikeusvaltiota instituutio joka todellakin valvoo että perusoikeudet ja mahdollisuus ihmisarvoiseen inhimilliseen elämään toteutuvat

mutta niin kuin täällä on todettu niitä opiskelijoita jotka kykenevät työskentelemään opintojen ohessa opintojen siitä kärsimättä ei saa rangaista

sivistysvaliokunta paneutui asiaan suurella vakavuudella kuuli asiantuntijoita laajan joukon oli julkinen kuulemistilaisuus ja niin edelleen ja niin edelleen

mutta jos olisi mietinnössä suoralta kädeltä yhdytty kansalaisaloitteen näkemyksiin täällä on jo todettu että ne ovat olleet keskenään hyvin ristiriitaisia ja suorastaan epäjohdonmukaisia jos niihin olisi suoralta kädeltä

kyllästymiseen saakka on jaksettu hokea työurien pidentämistä pidentämistä alusta keskeltä ja lopusta

arvoisa puhemies

en nyt varsinaisesti halunnut siitä puhua mutta edellisellä vaalikaudella muistan kun perustuslakivaliokunnassa suvivirsiasiaa käsiteltiin niin kyllä täytyy suoraan sanoa että varsin kornilta se tuntui että eikö tärkeämpiä asioita olisi käsiteltävänä kun asiantuntijat siitä taittoivat peistä ja kirjoittivat asiantuntijalausuntoja

mietinnässä yhden työ olisi se johtanut kaoottiseen tilanteeseen

joka tapauksessa tämä aloite toteutuessaan olisi hyvä myös siitä näkökulmasta että se sitä paljon hoettua kestävyysvajetta olisi kuromassa ja pidentäisi toteutuessaan työuria

aloite on tässä suhteessa mitä kannatettavin mutta samanaikaisesti on muistettava että opintotuen tulee olla ensisijainen opintojen rahoittamisen väylä ja työnteko ei saa olla pakko jota on tehtävä koska opintotuella ei tule toimeen

meillä on pitkään ollut tämmöinen legalistinen perinne että se mikä ei ole erikseen kielletty on sallittua mutta nimenomaanhan tämän lain henki on positiivinen

miltei kävi sääli arvostamaani valiokuntamme sivistysvaliokunnan puheenjohtajaa joka edustaa johtavaa hallituspuoluetta

todellakaan tässä esityksessä ei ole mitään iloisin mielin kerrottavaa jos vähän kärjistää

kuten mietinnöstä ilmenee ja kuten äsken edustaja mäkelä totesi perustuslakivaliokunta kiinnitti useaan kohtaan huomiota

kyllä tuosta valiokunnan mietinnöstä näkyy se niin kuin se suusanallisesti puheenjohtajan toimesta tuli sanottuakin että valiokunta on todella huolestunut

kaikkinensa lakiesitys on surullinen esimerkki huonosta lainvalmistelusta

asiallisesti ottaen hallitus toimii vastoin omia tavoitteitaan vaikeuttamalla erityisesti pienyrittäjien toimintaedellytyksiä tarpeettomalla ja byrokraattisella kankeudella

todellakin ajoittain vaikuttaa siltä että tekijänoikeusasiat ovat melkoista rakettitiedettä joka ei jokaiselle aukea

toisen kerran peräkkäin edustaja mäkisalo ropponen jo leikataan indeksiä

siinä mielessä on tärkeää että tekijänoikeuslainsäädäntöä uudistettaisiin ja yksinkertaistettaisiin ja ylipäätänsä että yhteiskunnassa käytäisiin laajempaa keskustelua tekijänoikeuksista mutta tämä aloite on kyllä mielestäni monella tapaa ohilaukaus

nämä eivät voi olla vaikuttamatta jatkuessaan

viisautta olisikin nyt jättää asia uudelleen valmisteltavaksi

siinä on monenlaisia vaiheita ollut koululaitoksen kehittäminen jonka punaisena lankana on koulutuksen tasa arvoisuus

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

kuulun mielelläni myös niihin kansanedustajiin jotka kehuvat tätä lakiesitystä

tässä kansansivistystyössä on myös kansalaistoiminta ollut aktiivisesti mukana unohtamatta nuorisoseuraliikettä työväenliikettä ja niin edelleen

tärkeää on että juna saadaan liikenteeseen ja hyvät käytänteet nopeasti levitykseen kaikkialla tasavallassamme

kansainvälisessä vertailussa meillä on korkeatasoinen taksikulttuuri kalusto on laadukasta väki taksinkuljettajat taksiyrittäjät on ammattitaitoista ja etiikaltaan hienosti toimivaa pääosin

outona pidän myös sitä että aloitteen tekstissä ikään kuin esitetään eduskunnalle vaateita siitä miten eduskunnan tämä tulisi käsitellä

mutta toisin kuin suuresti arvostamani ministeri kyseenalaistan tämän kahden vuoden ajan

nyt nakerramme näitä perusteita ja on ymmärrettävää että perussuomalaiset ovat tehneet hylkäysehdotuksen

paikoin näet voi tulla hyvien käytänteiden ohella kuitenkin tempoilua ja suorastaan kaoottisuutta tai epävarmuutta ainakin ja kahdessa vuodessa ei välttämättä tule luotettavia johtopäätöksiä

mutta tässä on useammassa puheenvuorossa mainittu että nuoremmassa polvessa taksinkuljettajilla on ongelmia esimerkiksi paikallistuntemus on ohentunut tai kielitaito on puutteellinen

pienissä kaupungeissa on vaarana että teatterit lähtevät

kriittiset kasvatustieteilijät usein sanovat että maamme koulutusjärjestelmä suosii ulkoaoppijoita ja sellaisia jotka opettelevat kritiikittömästi kaiken ulkoa ja se taas johtaa siihen että kyseenalaistajat eivät useinkaan ole menestyjiä koulussa vaikka heillä olisi monenlaisia taitoja ja kykyjä

nämä ovat huolestuttavia merkkejä siinä mielessä myös että tällaiset teatterit ja orkesterit ovat myös vetovoimatekijöitä joilla saataisiin uusia asukkaita

näen tämän lakiesityksen yhtenä positiivisena puolena myös sen että nämä ikääntyneemmät kuskit jotka ilmeisesti valtaosaltaan tekevät töitään satunnaisesti ovat eräänlainen reservi ja samalla toimivat nuoremmille taksinkuljettajille ja taksiyrittäjille esimerkkeinä ja eräänlaisina hyvinä työnohjaajina

tuolloinhan oli niin että kristillinen liitto sai pienemmällä äänimäärällä kuin smp suuremman eduskuntaryhmän

tällä tavoin ei ole hyvä edistää keskittämispolitiikkaa

maaseudulla taksi on elämän merkki mutta ei taksin vastuulle voi sälyttää loputtomasti oheistehtäviä kun julkisia palveluita karsitaan alas

tässä kaavailussa ei voittajia ole